mutta se mikä tässä kiinnostaa on se että valtiovarainministeri katainen te olette jäämässä nyt fossiiliksi tässä uudessa veropolitiikassa

itse en usko että edes keskustalaiset tai kokoomuslaiset kuntapäättäjät ovat niin kovasydämisiä että he ihan vain huvikseen ja pahaa pahuuttaan haluavat lomauttaa työntekijöitä eri aloilla ja opettajia ennen muuta

kun käsittelimme sivistysvaliokunnassa tätä lakia saamelaisalueen koulutuskeskuksesta niin myös erittäin paljon kiinnitimme huomiota siihen että kaikki kolme saamen kieltä inarin koltan ja pohjoissaamen kielet ovat uhanalaisia ja itse asiassa inarin ja koltansaame erittäin uhanalaisia

tämä rajaesteiden madaltaminen on keskeistä pohjoismaalaista työtä tavallisten ihmisten kannalta

ihmisten toimeentulon työllisyyden suhdannepolitiikankin vuoksi nyt pitäisi saada nimenomaan kohtuuhintainen vuokra asuntotuotanto liikkeelle

me tarvitsemme suomessa tulevaisuudessakin teollisia työpaikkoja ja tarvitsemme myös kaivoksilla olevia työpaikkoja mutta talvivaara on esimerkki siitä että kannattavaa liiketoimintaa ei voida tehdä jos ympäristöstä ei huolehdita

arvoisa puhemies

ainoana puolueena teidän edustamanne kokoomus on pikemminkin väläytellyt baltialaista leikkauspolitiikkaa kuin oikeudenmukaista ja reilua veropolitiikkaa

mikään kansainvälinen yhteistyö ei ehkä toimi niin konkreettisesti tavallisten suomalaisten ihmisten puolesta kuin tämä rajaestefoorumi jossa pyritään purkamaan esteitä

arvoisa rouva puhemies

asuntoministeri vapaavuori kysyn teiltä

edellinen hallitus ja nykyinen hallitus ovat varmasti pahiten epäonnistuneet nimenomaan tässä työllisyystavoitteessa työttömyyden painamisessa alas ja toisaalta työllisyysasteen nostamisessa

on tärkeää että tilanteessa jossa monien päättäjien nimet ympäri maailmaa myös islannista ovat panama papereiden kautta tulleet ilmi omaisuuden piilottamisen verojen kiertämisen yhteydessä nyt hallitus ja eduskunta yhdessä lähtevät tiukkoihin toimiin joilla tämä saadaan kuriin sekä veronkierto että se että omaisuutta piilotellaan

erkki virtasen tekemää esitystä

mitä konkreettisesti hallitus nyt tekee sille että tämä kohtuuhintainen vuokra asuntotuotanto saadaan liikkeelle

miten on valtiovarainministeri katainen oletteko nyt pääministerin verokritiikin jälkeen valmis muuttamaan veropoliittista linjaanne

siksi olisi tärkeätä että niin me täällä eduskunnassa kuin muissa pohjoismaiden parlamenteissa huomioisimme rajaesteiden välttämisen jo lakeja säädettäessä

perusopetuslaki lähtee aivan niin kuin ministeri virkkunen sanoi siitä että jokaisella oppilaalla on oikeus jokaisena päivänä kunnolliseen opetukseen

on tärkeää että pidämme näiden pienten kielivähemmistöjen kulttuurivähemmistöjen oikeuksista ihmisoikeuksista huolta ja turvaamme niitä tälläkin lailla

kansalaisia ja yrityksiä haittaavien rajaesteiden poistaminen eteni jälleen mutta jäljellä on edelleen monta estettä ja uusia ilmaantuu koko ajan

tämä ei ole kertaisku laakista mutta nyt on tärkeää että hallitus ohjaa määrärahoja kainuuseen jossa on jo valmiiksi vaikea työllisyystilanne niin että pystytään välittömästi alkamaan rakentaa siltaa että kun työpaikat vähenevät kaivoksella niin syntyy uusia työpaikkoja

arvoisa puhemies

erilaisista kansallisista lainsäädännöistä ovat joutuneet kärsimään erityisesti suomalaiset paluumuuttajat ja eläkeläiset jotka saavat osan eläkkeestään esimerkiksi ruotsista

nyt kunnissa rikotaan lakia

minusta on hienoa että tähän valiokunnan kannanottoon sisällytettiin se että on välttämätöntä turvata saamen kielen säilyminen ja turvata saamelaisväestön perusoikeuksien toteutuminen

meitä painaa euroopan laajuinen maailmanlaajuinen taantuma

varsinkin eu direktiivien täytäntöönpano luo herkästi uusia rajaesteitä mihin tulisi kiinnittää nykyistä parempaa huomiota kansallisten parlamenttien lainsäädäntötyössä

eikö teitä ministeri virkkunen hävetä se että kunnissa rikotaan lakia

mutta tietenkin kysymys on siitä mitä tehdään suomessa ja mitä tehdään euroopassa ja kysymys nyt on siitä pyritäänkö huolehtimaan työllisyydestä suomessa

työntekijät ovat olleet pöyristyneitä

olin tänään menossa helsinki vantaan lentoasemalle tapaamaan valtionyhtiöistä ulkoistettuja baronan työntekijöitä yhdessä pääluottamusmiehen kanssa

mikä on teidän konkreettinen toimenne millä pidätte huolta siitä että jatkossa jokainen oppilas saa kunnollista opetusta jokaisena koulupäivänä

on syntynyt niin sanottu kaksinkertainen verotus

tästä pitäisi lopulta päästä irti sillä eläkkeiden verotus estää pitkän työuran tehneitä palaamasta vanhaan kotimaahansa